kun ei nyt ole niin totean tähän alkuun että en aio omassa puheenvuorossani referoida hallituksen esitystä vaan uskon siihen että me kaikki olemme opiskelleet sen huolellisesti

palkanalennukset syövät ostovoimaa minkä takia julkista taloutta rahoittaa työnantajamaksujen kiepauttaminen ansioverokevennysten kautta valtion maksettavaksi

marxilla on sellainen käsite kuin antagonistinen ristiriita joka tarkoittaa sitä mekanismia jossa mitä suurempi osuus arvonlisäyksestä päätyy palkansaajille sitä pienempi osa jää pääomalle ja totta kai päinvastoin

vaikka kysymys ei ole mekaanisesta kaavasta niin antagonistinen ristiriita on kuitenkin kelpo käsite kehystää paitsi erilaisia kamppailuja palkkatason ympärillä myös muita sellaisia palkkatyön ehtoja jotka oleellisesti vaikuttavat siihen mihin arvonlisä päätyy

minun nähdäkseni kaikki työmarkkinoita koskevat hallituksen työelämätoimet on nähtävissä antagonistisen ristiriidan käsitteen kautta

kysymys on resurssien siirtämisestä joko suoraan palkansaajilta taikka sitten julkisen sektorin kautta yrityksille ja siellä lähinnä pääomalle

arvoisa puhemies

tämä nyt keskustelussa oleva esitys on joukko toimenpiteitä irtisanomisen helpottamiseksi tavalla ja toisella työsuhteen eri vaiheissa

sen sijaan niitä työllisyyttä parantavia elementtejä joita tässä hallituksen esityksessä luetellaan sen tarkoitukseksi en usko että hallituksen esitys tulee täyttämään

tämä on iso ongelma sen takia että usein ne ihmiset jotka joutuvat näiden kuritoimenpiteiden piiriin jäävät ulos myös kaikista työvoima ja koulutuspalveluista ja näiden joukossa on paljon niitä nuoria joista me niin paljon puhumme

pitkäaikaistyöttömyys ei johdu siitä että pitkäaikaistyöttömän koeaika olisi liian lyhyt eikä irtisanomisen helpottaminen yksiselitteisesti mitenkään lisää työllisyyttä

jos me tarkastelemme tämän hallituksen esityksen vaikutuksia kansantalouteen niin on hyvä lähteä liikkeelle siitä että irtisanominen on jo nyt suomessa monia muita maita helpompaa ja että me olemme kokeneet aika monia sellaisia isoja irtisanomisaaltoja joidenka yksi peruste on se että irtisanotaan silloin kun pitää irtisanoa mieluummin suomesta kuin esimerkiksi ranskasta sen takia että se tulee paljon halvemmaksi

tulonsiirto yrityksille mikä tässä tapahtuu voi toki lisätä taloudellista toimeliaisuutta ja sitä kautta välillisesti tuoda uusia työpaikkoja mutta viime aikoina se on johtanut pikemminkin osinkotuottojen kasvuun

ja jos me vertaamme osinkoihin menevää euroa palkansaajan euroon niin ne osinkoeurot tuppaavat katoamaan ulkomaille joko sitä kautta että omistajat ovat jossakin suomen rajojen ulkopuolella tai sitten sitä kautta että omistajat kuuluvat siihen tuloluokkaan jossa kulutetaan paljon suomen rajojen ulkopuolella

se näkyy monella eri tapaa meidän julkisen sektorin kustannuksissa joten tämänkin tulonsiirron hoitavat muut kuin yritykset itse

minä tässä hetki sitten puhuin siitä että politiikan mittarina ei pitäisi olla bkt eikä kansantalous vaan se kuinka hyvä ihmisten on valtakunnassa elää ja kuinka ihmiset siellä kukoistavat

viimeaikaisten tutkimusten mukaan sellaisella vauraustasolla millä suomi nykyisellään on se kuinka suuria tuloeroja eri yhteiskuntaryhmien välillä on määrittää ihmisten onnellisuutta huomattavasti enemmän kuin bktn heilahdukset

tämä esitys on osa sitä pitkää esitysten sarjaa joka osaltaan kasvattaa tuloeroja suomessa

arvoisa puhemies

meillä ei tietenkään ole varmaa tietoa siitä missä määrin on mahdollista että rajoja ylittävää sosiaaliturvashoppailua tällaisten päätösten seurauksena saattaa tapahtua

esimerkiksi ruotsissa tehdyn selvityksen mukaan huomattavasti heikomman sosiaaliturvan maista itä euroopasta tulevat siirtolaiset käyttävät sosiaaliturvaa keskimäärin vähemmän kuin väestö keskimäärin joskin toisaalta myös heidän maksamansa verot ovat keskimääräistä vähäisemmät

näin ollen tällä hetkellä meillä ei ole sellaista tietoa jonka perusteella voisi olettaa että tällainen suurimittainen sosiaaliturvashoppailu olisi vakavasti otettava uhka

tietenkään tämä ei tarkoita etteikö tällaisia uudistuksia sosiaaliturvan laajentamisia vaikka vähittäisiäkin pitäisi tarkoin seurata ja pyrkiä katsomaan millaisia vaikutuksia niillä on mutta toisaalta ei pidä pelätä uudistuksia pelkästään sen takia että ne tuntuvat pelottavilta vaan suhtautua niihin samalla viileydellä kuin kaikkeen muuhunkin lainsäädäntöön

vielä lopuksi minä haluaisin muistuttaa että siihen aikaan kun suomessa kunnasta toiseen ei saanut vielä muuttaa tässä salissa käytiin kovia keskusteluja siitä millaista sosiaaliturvashoppailua vapaa muutto oikeus kunnasta toiseen toisi tullessaan

kesti sata vuotta että tästä pelosta päästiin ja nyt muutama vuosi sitten lopullisesti maan sisäinen muutto oikeus saatiin toteutettua

toivottavasti me pystymme järkevämpään vähemmän emotionaaliseen politiikan tekemiseen nyt jatkossa suhteessa sosiaaliturvan rajoihin ja ihmisten perusoikeuksiin

minä en kyllä anteeksi vain olen skeptinen usko siihen että pienten yritysten asiantuntijatyövoiman tarpeeseen auttaa ensisijaisesti pitkäaikaistyöttömän työllistymisen esteiden purku ensinnäkään sen takia että pitkäaikaistyöttömissä on verraten vähän asiantuntijatyöntekijöitä ja toiseksi sen takia että näiden määräaikaiset suhteet tuskin ovat se keino jolla tätä pitäisi edistää

hyvä lainsäädäntö lähtee siitä että siinä perustellaan mikä on se tavoite mihin tällä lailla pyritään ja mikä on se polku jota pitkin edetään mikä on se logiikka kausaliteetti jolla tätä lakia muuttamalla päästään tähän tavoitteeseen

jos ajatellaan mikä tällä hetkellä estää pitkäaikaistyöttömän työllistymisen

heikko kilpailuasema työmarkkinoilla työpanos ei vastaa työvoiman kustannuksia palkkatukibyrokratia henkilö ei ole työkykyinen tai sitten hän kantaa pitkäaikaistyöttömän leimaa

minun mielestäni tässä koko keskustelussa iso virhepäätelmä on että työmarkkinoiden joustavuus olisi yhtä kuin palkkatyön ehtojen heikentäminen ja että aina silloin kun tehdään palkansaajan asemasta pikkuisen epävarmempaa voitettaisiin jotakin työmarkkinoiden joustavuudessa

voisi olla esimerkiksi niin että työnantajapuoli jollakin kohtaa antaisi vähän niistä omista eduistaan ja ehdoistaan periksi

tutkimusten mukaan suomalainen johtamiskulttuuri on suuryrityskeskeistä ja autoritatiivista ja se on yksi keskeinen ongelma minkä takia esimerkiksi paikallinen sopiminen on meillä niin vaikeaa silloinkin kun se on teseissä täysin mahdollista

me voisimme uudistaa meidän sosiaaliturvabyrokratiaamme vastaamaan joustavampia työmarkkinoita niin että sosiaaliturvan menettäminen ei uhkaisi jokaisen kulman takana aina kun yrittää työllistyä ja me voisimme rakentaa meidän koulutusjärjestelmäämme avoimempaan suuntaan sen sijaan että nyt sieltä vapaasta sivistystyöstä ja avoimesta ei tutkintoon johtavasta opetuksesta ollaan koko ajan leikkaamassa

mutta väitän että ne epävarmuudet epäluulot ja pelot mitkä siellä yrityskentässä ovat eivät suoraan kerro objektiivisesta tilanteesta siitä mitä liittyy palkkaukseen sen haasteisiin ja jouston mahdollisuuksiin

arvoisa rouva puhemies

pyysin kolme vuotta sitten suomen yrittäjiä etsimään minulle yhden yrityksen jossa suomalaiset tesit estävät jonkin semmoisen niin kuin asioiden joustavoittamisen tai parantamisen joka on sekä työnantajan että työntekijöiden intressissä

tämä uudistus on nimittäin osa laajempaa johdonmukaista turvapaikkapäätösprosessin keventämistä

prosessi voi olla hyvä asia siinä mielessä että turvapaikkapäätöksen nopeuttaminen on sekä turvapaikkahakemuksia käsittelevän valtion että turvapaikanhakijan etu

palasin asiaan tässä puoli vuotta sitten he lupasivat sen uudestaan vieläkään ei ole kutsua yritysvierailulle tullut

tätä riis riis ja taiji tai oikeus oikeusturvan toteutumisen kysymyksen tähdellisyyttä lisää muutama muukin seikka meidän turvapaikkapäätösprosessissamme

meillä päätökset aika monen turvapaikanhakijan kohdalla siitä saavatko he jäädä vaiko eivät tehdään maatietopalvelun tietojen perusteella joka siis on migrin alaisuudessa toimiva tietopankki

myös hallinto oikeudet jotka siis käsittelevät migristä tehtyjä valituksia nojaavat päätöksensä tähän samaan sen tahon keräämään tietopankkiin johon kohdistuvaa valitusta he käsittelevät

missään muualla suomalaisessa oikeusjärjestelmässä julkisoikeudessa ei minun käsittääkseni ole vastaavaa systeemiä

toinen oikeusturvaa heikentävä tekijä on että meillä ei ole käytännössä minkäänlaista seurantaa sille mitä tapahtuu niille ihmisille jotka käännytetään suomesta

me emme siis tiedä olemmeko me arvanneet oikein vai väärin olivatko ne turvapaikkahakemukset perusteettomia jotka me olemme sellaisina tuominneet

voi olla että meidän järjestelmässämme on johdonmukaisia systemaattisia virheitä että me tuomitsemme teemme näitä päätöksiä vuodesta toiseen väärin ilman että meillä on mitään keinoa huomata virhettämme

kun tähän lisätään tietyt yhteiskunnalliset tendenssit tällä tarkoitan niitä taloudellisia ja poliittisia paineita jotka kohdistuvat turvapaikanhakijoihin ja ylipäätään meidän oikeuslaitokseemme niin minun mielestäni huoli on vähintäänkin aiheellinen

tämä näkyy muun muassa siinä että selvästi nämä paineet ovat olleet taustalla viimeaikaisissa päätöksissä joissa niin sanottujen turvallisten alueiden tai maiden turvallisuusluokitusten suhteen ollaan tehty muutoksia ensisijaisesti suhteessa sellaisiin maihin joista meille tällä hetkellä tulee paljon turvapaikanhakijoita ilman että silmin nähden kansainvälisen uutisoinnin valossa näissä lähtömaissa olisi tapahtunut merkittävää turvallisuustilanteen paranemista

samaan aikaan meillä käydään keskustelua laajemmin siitä olisiko tarpeen siirtyä yhden säännön tasa arvoisesta yhteiskunnasta kaksien sääntöjen yhteiskuntaan siis sellaiseen joka olisi kantasuomalaisille ehkä joillekin maahanmuuttajille täysi hyvinvointi ja oikeusvaltio ja sitten tietyille maahanmuuttajaryhmille ikään kuin hyvinvointi ja oikeusvaltion light versio jossa samoista työelämän oikeuksista sosiaaliturvasta ehkä myös oikeusturvasta annettaisiin se b luokan versio

minä en pysty arvioimaan niin kuin todennäköisesti ei juuri kukaan tässä salissa onko tämä huoli nimenomaan tämän nimenomaisen esityksen osalta aiheellinen ja oikeutettu vaiko ei mutta minä toivon että valmistelussa ja käsittelyssä valiokunnassa tähän suhtaudutaan sillä vakavuudella joka aiheeseen liittyy

toteaisin vain edelliselle puhujalle hänen iloitsemastaan mukavasta reittilentokohteesta irakista että ulkoministeriön matkustustiedote toteaa

keskustelu päättyi

asia lähetettiin lakivaliokuntaan

puhemies

arvoisa puhemies

tämän päivän keskustelussa on vilahdellut kaksi eri kestävyysvajetta

ensinnäkin valtiontalouden epätasapainoon viittaava kestävyysvaje johonka pyritään vastaamaan erilaisin sopeutustoimin toisaalta kestävyysvaje joka viittaa huoltosuhteen heikkenemiseen suurten ikäluokkien ikääntyessä

kuitenkin ainakin tältä puolelta salia katsoen sen iso ongelma on että yhtä lailla fakta on että työvoiman merkittävä tarjonnan lisääntyminen heikentää työntekijöiden neuvotteluasemaa mikä puolestaan johtaa säännönmukaisesti työehtojen heikentymiseen

tähän jälkimmäiseen kestävyysvajeeseen yritetään vastata ensisijaisesti rakenteellisin toimin jotka tähtäävät työurien pidentämiseen

sitten me ehkä seuraavana askeleena voisimme alkaa pohtia sitä miten tätä työehtojen heikkenemisriskiä voidaan jollakin lailla välttää jolloinka halukkuus myös työvoiman tarjonnan lisääntymiseen saattaisi olla laajemmin yhdessä jaettu asia vielä kolme puheenvuoroa ennen kun ministeri sitten käyttää viimeisen

arvoisa puhemies

tähän kestävyysvajeeseen liittyvät pitkän aikavälin laskelmat sisältävät paljon epävarmuustekijöitä

näin ei käynyt vaan odotettua suurempi maahanmuutto ja suurten ikäluokkien eläköitymisen kanssa samoihin aikoihin osunut talouskriisi ovat johtaneet siihen että työvoimapulaa ei koskaan tullut

no nyt viimeisimmät laskelmat kertovat muuta

niiden muutosten jälkeen joita parina seuraavana vuotena aiotaan tehdä eläkemaksuihin meillä eläkkeet riittävät erinomaisesti

ne olettavat että väestömme on sama kuin mikä se on tänä päivänä eivätkä huomioi sitä että siirtolaisuus on määrällisesti lisääntymässä jatkuvasti

ne eivät huomioi myöskään sitä että robotisaatio tarkoittaa merkittäviä muutoksia nimenomaan hoiva alalla jo seuraavan kymmenen vuoden kuluessa eivätkä ne huomioi epävirallista työtä ja siinä mahdollisesti tapahtuvia muutoksia

arvoisa puhemies

vaikka se pelko joka kestävyysvajeeseen liittyy on näiltä osin osoitettu vähintäänkin liioitelluksi aika merkittävä osa hallituksen politiikkaa tähtää tähän uhkaan vastaamiseen ja siihen pyritään ennen muuta työ uria pidentämällä

työuria pidennetään kaikista mahdollisista kohdista ensinnäkin tietenkin työuran alkupäästä jossa opintoaikoja pyritään monin eri toimenpitein kiristämään jotta opiskelijat siirtyisivät nopeammin työelämään

tässä ajatellaan vanhanaikaisesti että opiskelijat vain opiskelevat ja aloittavat työuransa vasta sen jälkeen kun opinnot on suoritettu loppuun

viimeisen kymmenen vuoden aikaan tulottomien määrä yhteiskunnassa on yli tuplaantunut pitkälti niiden sanktioiden seurauksena jotka on toteutettu vastikkeellisuuden yhteydessä

onnetonta on että niin moni poliitikko tekee parhaansa syyllistääkseen pienten lasten kanssa kotona olevia äitejä yhteiskunnan vapaamatkustajiksi vaikka pienten lasten kanssa tehtävä työ on ehkä tärkeintä ja raskainta mitä tässä yhteiskunnassa kukaan koskaan tekee ja vaikka me tiedämme että suomalaiset synnyttävät naiset itse asiassa ovat työuriltaan euroopan huippua

he tekevät pitempää työuraa kuin ihmiset muissa euroopan maissa tai suomalaiset miehet tai suomalaiset naiset jotka eivät ole synnyttäneet

lisäksi työuria halutaan pidentää lopusta mikä tarkoittaa käytännössä keskustelua eläkeiän nostosta

myös tämä keskustelu on ongelmallinen kuten me kaikki tiedämme

tilanteessa jossa työn tuottavuus on kasvanut monikymmenkertaiseksi reilussa sadassa vuodessa ei meillä muka ole aikaa tehdä mitään muuta kuin työtä

arvoisa puhemies

sen tieteellinen todistusarvo on tällä hetkellä huomattavasti suurempi kuin suurten ikäluokkien eläköitymisestä aiheutuvan huolen

arvoisa puhemies

kehystä on tänään paljon perusteltu sillä että olisi vastuutonta jättää velat lasten maksettaviksi tulevaisuudessa

tästä me varmaankin kaikki olemme yhtä mieltä

koska valtiontalouden epätasapaino pitkälti palautuu viime nousukaudella tehtyihin veron alennuksiin erityisesti hyvätuloisten veronalennuksiin olisi ollut kohtuullista paikata tilanne veronkorotuksin erityisesti hyvätuloisten veronkorotuksin

jos noususuhdanteessa leikataan tuloja ja laskusuhdanteessa taas menoja tien päässä on yövartijavaltio jota toivoakseni kukaan meistä ei halua

näitä on niin paljon näitä yleisiä kuristamislakeja jotka ovat kansantaloudellisesti ja inhimillisesti järjettömiä että oppositiotakin alkaa jo väsyttää toistella uudestaan ja uudestaan samoja asioita

on myös hirveän turhauttavaa kohta kohdan jälkeen törmätä siihen samaan kritiikkiin että vaikutusarvioita ei ole tehty valmistelu on huonoa mahdolliset taloudelliset vaikutukset ovat tiedossa vain osittain on ollut kiire ei ole ehditty tekemään kunnolla asiantuntijoita ei ole kuultu tai ei ainakaan kuunneltu

ei näin voi valtakunnan asioita hoitaa

mutta ei ole perustetta olettaa että sosiaaliturva olisi vetävä tekijä

jos meidän ongelmamme on se että asumistukimenojen kasvu on kestämättömällä tasolla niin ainoa järkevä toimenpide on vuokra asumisen merkittävä lisääminen niillä alueilla joilla vuokrien nousu on kaikkein nopeinta eli käytännössä suurissa kaupungeissa erityisesti helsingissä

työn takia opiskelun takia perhesuhteiden takia

mistään muusta meillä ei ole tällä hetkellä olemassa näyttöä ja tätä on just selvitetty

helsingin kaupungin vuokra asuntotuotanto tällä hetkellä pysyy pystyssä täysin omin voimin saaduilla vuokratuloilla ja itse asiassa pystyy pitämään siitä huolimatta vuokrat sen verran alhaisina että sinne on koko ajan kova tunku

minusta on järjetöntä että tällaisia toimintamalleja jotka meillä ovat vakiinnuttaneet paikkansa ja joiden me tiedämme olevan menestyksekkäitä ei voida laajentaa jatkaa ja toteuttaa paremmin

edustaja kiljusen innoittamana tässä lisäisin vielä tuohon äskeiseen puheenvuorooni että on olemassa siihen mitä äsken sanoin poikkeus

sellaiset alueet joissa valtioiden raja halkaisee muuten koko lailla yhtenäisen taloudellisen työssäkäynti ja kulttuurisen alueen

tämä on tilanne esimerkiksi helsinkitallinna välillä ja tällä välillä todellakin on verraten paljon sosiaaliturvan vaihtoa

ja nyt niin kauan kun ihmiset ikään kuin käyttäytyvät niin kuin rajaa ei olisikaan mutta hallinnot sen rajan siinä välillä pitävät me joudumme pelaamaan tällaisen tosiasian kanssa että kun välimatka on vain se kahden tunnin lauttamatka niin näitä alueita on mahdotonta pitää hallinnollisesti erillään jatkossa

yleisesti ottaen ihmiset eivät lähde kauaksi kotoaan ja perheistään pelkästään sosiaaliturvan perässä

he lähtevät silloin kun heidän on pakko työn takia silloin kun he haluavat opiskella tai silloin kun he sattuvat rakastumaan johonkin toisenmaalaiseen esimerkiksi suomalaiseen

arvoisa rouva puhemies

sen verran haluaisin kommentoida tähän edelliseen puheenvuoroon että kyllä hyvään lainsäädäntökulttuuriin kuuluu että lainsäädännöstä vastaavat tahot pyrkivät ennakoimaan mahdollisia perustuslaillisia ongelmia